hallitus on pääkaupunkiseudun pisara radan ja muiden infrahankkeiden osalta halunnut sitoa sen asuntotuotantoon eli kaksi kärpästä yhdellä iskulla

on varmaa että jokainen meistä haluaisi että investointeja tulisi vielä enemmän eri puolille suomea mutta kyllä varmasti vaikuttavuus ja tehokkuus syntyy juuri asuntotuotannon ja infran yhteisvaikutuksella

se ei välttämättä tapahdu tässä salissa tehtävillä lainsäädännöillä vaan se tapahtuu todellisuudessa valtionhallinnon osalta valtion päätöksinä ja sitä kautta ministeriöiden ja valtioneuvoston päätöksillä mutta suurimmalta osin se tapahtuu kuntien omilla päätöksillä millä tavalla kunnissa kuntapäättäjät ottavat asian käsittelyyn millä tavalla sitä tehokkuutta organisaatioiden yhteensovitettavuutta ja mahdollisimman hyviä tuotannon tapoja sitten halutaan viedä eteenpäin

onneksi meillä suomessa on äärimmäisen hyviä esimerkkejä ja niiden hyvien esimerkkien levittäminen nyt olisikin varmaan se ensisijainen tehtävä ja sielläkin tulisi ottaa sitten lusikka kauniiseen käteen kuntapäättäjien kuinka taloudellisten realiteettien osalta toimitaan

mutta uskon siihen että vahvalla yhteistyöllä tehdään asioita ei sillä että valitetaan ja liikaa katsotaan taaksepäin vaan eteenpäin katsoen ja lisää esityksiä vain pöytään jokaiselta

kiitos

arvoisa puhemies

suun terveys on äärimmäisen tärkeä asia mutta myös tietyllä tavalla ei tietyllä tavalla vanhan totuudellisesti myös valtiontalous on hyvin vakava asia ja sen terveys myös

siinä mielessä talouden näkökulmasta ymmärrän tämän hallituksen esityksen mutta suun terveyden näkökulmasta tämä on tietysti hyvinkin riskialtis

toivottavasti tämä esitys ei johda siihen että ihmiset entistä enemmän kääntyvät julkisen suun terveydenhuollon piiriin koska siinä tapauksessa taas jonot vastaavasti kasvavat

ainakin itselläni on huoli se että kun sieltä lasten ja nuorten päästä nyt supistetaan toimintaa jotta aikuisten terveyttä voidaan hoitaa monessakin kunnassa niin sen seurauksena vastaavasti voi syntyä aikamoisia riskitilanteita tulevaisuutta ajatellen

olisinkin kysynyt

millä tavalla lapsista ja nuorista tulevaisuudessa kuitenkin edelleen huolehdittaisiin jotta sitten opitaan huolehtimaan omasta terveydestä

arvoisa puhemies

aivan niin kuin ministeri totesi tuossa esittelypuheenvuorossaan tämähän on tällainen vanhuspalvelulain vauhdituslaki jos näin voisi sanoa jotta sitten kunnissa saataisiin vauhtia laitoshoidon purkuun ja tähän hyvään arvokkaaseen elämään niin kotona kuin erilaisissa asumisen muodoissa mutta tietenkin myös laitoksissa

kun äsken kävimme tätä arvokkaan elämän keskustelua niin jotenkin en vieläkään ihan ymmärtänyt edustaja virtasen näkymää arvokas sanan puuttumisesta tai sen olemassaolosta lain eri pykälissä

todellakin ajattelen itse aivan niin kuin ministeri totesi että se arvokas elämä on kaiken kattava ja se on se sateenvarjo jolla on rakennettu aikoinaan koko vanhuspalvelulainsäädäntöä ja myös tätä nyt sitä

mutta sen todellakin täytyy vauhdittaa kotipalvelujen kehittämistä ja eri asumismuotojen kehittämistä ja sehän tässä salissa varmaan se meidän huolemme on kun me tiedämme miten tiukkaa tällä hetkellä kunnissa on

monissa kunnanvaltuustoissa ja lautakunnissa pohditaan säästöpaineiden alla ja valitettavasti juuri kaikki tällaiset palvelutkin ovat siellä karsintapöydällä hyvin helposti

siinä sitä viisautta sitten tarvitaankin että ei karsita väärästä paikasta vaan osataan tehdä rohkeita suunnanmuutoksia niin että se ihmisen hyvä arvokas elämä ja varhain saatu apu ja tuki on paikallaan

on ihan selvää että tässä laissa sinällään on nämä taloudellisetkin paineet mutta näinhän sen pitää olla että laki ohjaa ja vähän niin kuin antaa porkkanaa mutta välillä vähän piiskaakin toimijoita löytämään ja innovoimaan uudenlaisia toimintamuotoja

se mistä tänään ei tässä ole keskustelu on että kyllä tähän mielestäni liittyy tosi vahvasti myös se miten ihminen itse hyvissä ajoin oman itsensä vanhuutta ajatellessaan toimii millä tavalla jo ennakoi tulevaa vanhuutta ja varautuu siihen

kodin esteettömyyden voi jo rakentaa hyvinkin varhain jotta liikkuminen on hyvää ja on mahdollista elää omassa kodissa pitkään

eli mielestäni vielä laajempi keskustelu pitäisi käydä meidän nuorempien parissa siitä millä tavalla me varaudumme vanhuuteen ja olemme valmiimpia asumaan siellä omassa kodissa missä tietenkin haluamme asua

toinen asia tietysti vielä joka liittyy tähän josta emme ole paljon keskustelleet on se että me tiedämme että suuret ikäluokat ovat vasta tulossa siihen ikään että palveluntarve vahvasti kasvaa

meillä on tälläkin hetkellä niin kuin tänään on kuultu ja täällä puhuttu vaikeuksia ta loudellisesti rahoittaa näiden palvelujen hyvää laatua ja saatavuutta

olisi hyvä avata myös se keskustelu millä tavalla tulevaisuudessa enemmän hoivavastuu ja sen rahoitusvastuu rakennetaan se omaehtoinen vapaaehtoinen ehkä vakuutuspainotteinen vastuu itselle siitä millaisia palveluita kotiin hankitaan

julkinen on tietenkin pohjana mutta sen päälle olisi hyvä ajatella niin että ne joilla on varallisuutta voisivat myös saada enemmän sellaisia palveluja oman rahoituksensa kautta sinne kotiin jotta se paine julkisella puolella helpottaisi

voisi jopa puhua siitä että tekisimme oikein sukupolviteon siinä mielessä että tulevaisuudessa nuorilla ei olisi niin suurta verotaakkaa ja hekin pystyisivät omaa vanhuuttaan suunnittelemaan ja myös rahoittamaan

arvoisa puhemies

ministeri on tehnyt hyvää työtä hallituksen kanssa tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja erityisesti poliisitoimen osalta

pora ykköset kakkoset ja kolmoset kaikkinensa ovat olleet haastava tehtävä mutta uskon ja tiedän että kenttä on ollut kuitenkin valmisteluissa vahvasti mukana ja meillä suomalaisilla luottamus poliisiin on myös tässä että hommat hoituvat

näin lukee valtiovarainvaliokunnankin mietinnössä ja nämä viimeiset pora kolmosen säästöt muodostuvat osaltaan tuki ja johtotehtävien kokonaisuudesta

arvoisa puhemies

hallintovaliokunta lausunnossaan piti välttämättömänä että liikkuvan poliisin integraatiossa paikallispoliisiin varmistetaan vähintään nykyisin voimavaroin raskaan liikenteen valvonnan erityisosaaminen ja siihen liittyvän koulutuksen säilyminen

kaikki tiedämme sen että

olennaista tietysti on se että maakuntien ja temin vuoropuhelu on avointa ja reilua ja sovituista asioista pidetään kiinni ja siinä meillä kaikilla maakuntapoliitikoilla on edunvalvonnan paikka että olemme sitten yhteismitallisia sovittujen pelisääntöjen osalta

tällä hetkellähän jo tuolla pietarissa venäjän puolella vahvasti puhutaan sitä että rajalla oleminen tökkii ja moni jo toteaa että se neljä tuntia on jo aivan kestämätön odottaminen ja suuntaa on jo sitten matkustajaliikenteen osalta suuntautunutkin tuonne viroon ja muun euroopan suuntaan

sen edestä kaikki nämä raja asemainvestoinnit jotka ovat jo nyt toteutusvaiheessa niin valtion rahoituksella kuin euroopan unionin ja venäjän rahoituksella enpi hankkeiden kautta suomen puolella ja viimeisten tietojen mukaan myös alkamassa venäjän puolella svetogorskin raja asemalla ja niin edespäin ovat äärimmäisen tervetulleita

arvoisa puhemies

liikennepoliittisessa ohjelmassa on paljon hyvää ja nyt te olette arvoisa ministeri sitä toteuttanut äärimmäisen hyvin niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa todettu tässä tulevassa budjetissa

tärkeää on myös sitten yhteistyössä työ ja elinkeinoministeriön kanssa mielestäni seurata ja valvoa että tämä tuleva eni raja alueohjelma enpi hankkeen jatko todellakin käytetään ja suunnataan siihen mihin se on tarkoitettu eli raja alueelle

siellä ohjelmassa todetaan että suomen ja venäjän välisestä suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä neuvotellaan uusi yhdysliikennesopimus venäjän kanssa ja sopimuksen pitäisi valmistua nyt tässä vuodenvaihteessa

sillä rahoituksella voimme tulevaisuudessa sitten sujuvoittaa edelleen rajanylitystä ja parantaa teitä sekä tukea molemminpuolisia yritys ja koulutushankkeita

asiasta on selkeästi jo sovittu komissiossa ja nyt on vähän mustia pilviä ilmentynyt että eri puolilta suomea ollaan halukkaita liittymään raja alueeseen mutta en usko että turkua ja uuttamaata pystyy aivan siirtämään tuohon kaakkoiselle rajalle niin että kannattaisi pysyä omilla alueilla

kysyisin että todetaanko siinä sopimuksessa myös se mitä liikennepoliittisessa ohjelmassa on että imatrankosken rautatien tavaraliikenteen kansainvälistäminen tulisi nyt toteen

kun olette vahvasti panostaneet rautatieliikenteeseen niin tässä olisi nyt oiva saavutus myös sitten tavaraliikenteen osalta saada kansainvälistä liikennettä aikaiseksi

laissa on myös lisätty maakuntien yhteistyöryhmän valtaa ja sitä kautta käytäntöhän tulee näyttämään sitten kuinka itse prosesseissa käy ja millä tavalla maakuntien ja elyjen yhteistyö sitten toimii kuinka teknistä se on ja millä tavalla se päätösvalta on sitten alueilla

itse olen sitä mieltä että katsotaan ja toimitaan jokainen nyt tämän uuden lain myötä että valta edelleen säilyy maakunnissa ja myrien kautta asioita viedään entistä vahvemmin siihen suuntaan että tämä valta oikeasti on sitten siellä missä sen pitää olla eikä täällä teknisessä itse rahoituksenratkaisuorganisaatiossa eli elyssä

arvoisa puhemies

tämä oppilas ja opiskelijahuoltolaki kokoaa hajallaan olevat säädökset esi ja perusopetuksesta lukio opetuksesta ammatillisesta koulutuksesta yhteen lakiin

turvaamalla varhaisen tuen oppilaille ja opiskelijoille kouluissa voidaan välttää raskaampia toimenpiteitä ja sitä kautta saada myös kustannussäästöä

kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja sivistysvaliokunnassa asiaa on käsitelty tämä lainsäädäntö on kehittynyt entistä parempaan muotoon

tämä entistä enemmän ohjaa ja tuo esille toimijoiden monialaista yhteistyötä lisää suunnitelmallista yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa

molemmat valiokunnat ovat korostaneet sosiaali ja terveysvaliokunta lausunnossaan ja nyt sivistysvaliokunta mietinnössään voimakkaasti opiskeluhuollon työn omaleimaisuutta joka perustuu kuitenkin vahvasti vapaaehtoisuuteen ja opiskelijan ja oppilaitoksen voimakkaaseen keskinäiseen vuorovaikutukseen

tässä esitetyssä laissa on paljon hyvää mutta aivan niin kuin edustaja mäkisalo ropponen myös itse kannan huolta siitä että tässä viime vaiheessa aluejärjestöt ovat jostakin syystä ainakin sanana jääneet pois ja tiettyä epävarmuutta herättävät kentällä nyt nämä kirjaukset millä tavalla tämä lakiesitys on tehty

vapaaehtoisuus ja vuorovaikutus erityisesti yhteistyö yksilöllisessä oppilashuollossa luovat hyvät edellytykset edistää varhaista puuttumista ja ennalta ehkäisevää toimintaa

kysymys tietysti kuuluu että ei kai tällä lailla aiota aiheuttaa katastrofia maakunnallisille toimijoille sillä jos mietitään meidän aluejärjestöjä ne ovat seurojen ja kuntien ihmisistä koostuvia yhteisöjä jotka erityisesti tätä seurojen ja kolmannen sektorin ja kunnan yhteistyötä ovat vieneet paljon eteenpäin rakentaneet erityisesti tällaista hyvää lasten ja nuorten toimintaa jossa myöskään sitten kilpaurheilullisuus ei ole niinkään pääasiana vaan erityisesti liikkuminen

samoin myös tämä vapaaehtoisuus yhteisöllisessä toiminnassa kaikkien toimijoiden samaan pöytään saamisessa on edellytys tämän lainsäädännön eteenpäinviemiseksi

opiskeluhuollon tavoitteiden toteutumisen kannalta erityisesti tämä sujuva yhteistyö ja viranomaistyö se vaatii ja sen tulee olla kitkaton takia se vaatii kitkatonta tietojenvaihtoa kaikkien toimijoiden kesken

tietysti kysymys kuuluu että toivottavasti tämä on aiheeton huoli ja että näin ei tule tapahtumaan vaan juuri tämän aktiivisuuden ja yhteistyön pitäisi olla kaiken keskiössä jossa sitten niin aktivoidaan positiivisesti kuin vähän ehkä porkkanalla ja kepillä pistetään toimijoita yhteen ja saadaan ihmisiä aktiivisemmin liikkumaan myös hyötyliikkumaan

työn onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää että oppilaan suostumuksella kootun ryhmän jäsenet saavat toisiltaan ja saavat luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaaville viranomaisille sellaiset tiedot jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi

eli toivottavasti ei käy niin että raha ja valta keskittyvät tänne opetusministeriöön ja vastaavasti sellainen alueellinen toiminta jää vähemmälle

olen samaa mieltä kuin sivistysvaliokunta jonka mukaan hallituksen esityksestä käydyissä keskusteluissa on tarpeettoman voimakkaasti painottunut työskentely yksilökohtaisen opiskeluhuollon monialaisessa asiantuntijatoiminnassa kun laki on juuri suunnattu vahvasti ennalta ehkäisevään yhteisölliseen suuntaan

nämä opiskelijahuoltolakiin sisällytetyt erityiset yksityisyydensuojaa takaavat säännökset eivät vaikuta perusopetuslain mukaisiin opetuksen järjestäjän oikeuksiin saada opetuksen kannalta välttämättömiä tietoja ja se on hyvä

opiskeluhuollon päähuomio on kuitenkin aina yhteisöllisessä ennalta ehkäisevässä opiskeluhuollossa johon kaikki koulun toimijat osallistuvat sekä psykologin ja kuraattorin ja kouluterveydenhuollon asiantuntijoiden kahdenkeskinen ja monialainen yhteistyö

kuntien näkökulmasta on myös tärkeää että lakia pystyttiin vielä vähän terävöittämään ja vastaavasti kunnat pystyvät itse päättämään missä hallintokunnan alla koulupsykologit ja koulukuraattorit toimivat

valiokunta on hyvin todennut sen että kouluun sijoitettu psykologipalvelu on mahdollista toteuttaa esimerkiksi siten että terveystoimi palvelun järjestäjänä ostaa palvelun opetustoimelta joka toimii palvelun tuottajana

oppilashuollon keskeisten toimijoiden koulukuraattorien koulupsykologien kouluterveydenhuollon henkilöstön toimipaikka on koulussa

on ehdottoman välttämätöntä että nämä oppilashuollon keskeiset toimijat ovat kiinteä osa kouluyhteisöä siis kuraattorit ja psykologit

koulun rehtorilla johtajalla pitää olla riittävästi tietoa oppilaitoksensa oppilaiden tilanteesta jotta hän voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla henkilökuntansa kanssa edistääkseen jokaisen hyvää kasvua avointa oppimisen ilmapiiriä ja löytääkseen riittäviä keinoja yhdessä muiden ammattilaisten kanssa lapsen nuoren perheen tukemiseksi sillä aina viime kädessä viime käden vastuu oppilaitoksen toiminnasta ja siellä tapahtuvista asioista on rehtorilla

on hyvä että nykyisin olevat toimijat pystyvät pätevöitymään ja sitä kautta tarve joka meillä kuraattoreiden ja psykologien osalta on ei ainakaan nyt vaikeudu sen osalta

tällä hetkellä jokisen osalta ketkä toimivat

kaiken kaikkiaan siis käsissä on kelpo laki joka hyvin toteutettuna toimii ennalta ehkäisevänä ja helpottaa monen arkea sekä säästää henkisiä ja taloudellisia resursseja

hallituksen rakennepaketti ja budjetti sisältävät paljon hyviä työllistämistoimia osatyökykyisten sekä pitkäaikaistyöttömien osalta mutta tämän päivän helsingin sanomissa oli juttu jossa todettiin että kilpailutuspakko tappaa järjestöjen tuottamia palveluja

järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt ovat juuri niitä jotka työllistävät osatyökykyisiä pitkäaikaistyöttömiä hyvin runsaasti ja meillä sitten hankintalainsäädäntö monesti lyö korville

olisin kysynyt mitä aiotte tehdä tämän asian helpottamiseksi ja toivottavasti se sisältyisi tähän osatyökykyisten pakettiin

nyt kun ohjelmakausi päättyy ja uusi alkaa meillä on myös todettu budjettikirjassa naapuruuden ja kumppanuuden välinen rajayhteistyöosio eli nykyinen enpi ohjelma millä tavalla seuraavalla kaudella tässä asiassa aiotaan edetä ja vahvistaa erityisesti hallituksen rakennepaketissakin olevaa venäjä toimenpideohjelmaa

tämä on ennalta ehkäisevä laki ja oikein toteutettuna tässä on hyvät mahdollisuudet saada siirrettyä juuri painopistettä sinne ennalta ehkäisevään suuntaan ja estää suurempien kustannusten kasvu

arvoisa puhemies

olisin halunnut kysyä ministeri kiurulta ministeriön ja opetushallituksen rooleista toisiinsa nähden

täällä valiokuntakin on kantanut huolta opetushallituksen riittävistä resursseista ja nyt kun ilokseni huomasin että huomenna valtioneuvoston esittelyssä on myös päivähoitolaki oikein hienoa kiitos ministeri että se asia etenee niin kun myös sitten opetushallitukselle siirtyy thlltä toivon mukaan tässä lainsäädännössä opetussuunnitelman kehittäminen ja tekeminen niin millä tavalla näette nyt että opetushallitus pystyy sitä tekemään näillä resursseilla

ja onko tarkoitus edelleen vahvistaa opetushallituksen roolia kehittäjänä ja ministeriötä taas rahoituksen varmistajana

arvoisa puhemies

venäjä toimenpideohjelma on hallituksella pöydällä ja kysynkin oletteko esittämässä itä suomen suomalais venäläisen koulun rahoituksen vakinaistamista jotta venäjän kielen kulttuurin ja yrittämisen opetus vakiinnuttaisi paikkansa itäisessä suomessa

hallitus on tässä budjetissa tehnyt isoja ratkaisuja varsinkin rakennepaketin osalta hyvin paljon rakenteellisia uudistuksia ja täsmäparannuksia suomen talouden kääntämiseksi takaisin kasvu uralle

siis kannustamalla yrityksiä kasvuun investointeihin ja työllistämiseen myös verotulot kasvavat ja syntyy niitä paljon kaivattuja uusia työpaikkoja

uusien työpaikkojen synnyttäminen keinotekoisesti verovaroin ei ole kantavaa vaan tarvitaan kannustavaa ei lannistavaa suomea

nämä startup ja aloittavien yritysten tuet ovat äärimmäisen tärkeitä ja toivon että siinä vahvasti tem tekee yhteistyötä ja nämä rahastot tekevät hyvää yhteistyötä yliopistomaailman kanssa josta sitä innovaatiota ja osaamista löytyy

arvoisa puhemies

haluaisin kysyä ministeriltä kun olen hieman ihmetellyt tätä keskustelua tämän terveen kuntatalouden ja terveen valtiontalouden pohjaa jota tämä eduskunta täällä mielestäni työstää ja nyt tämä keskustelu ei kyllä anna ollenkaan eväitä tällaiselle terveelle kuntataloudelle

kun ministeriö teki kuntajakoselvitykseen vahvan pohjatyön ja siellä hyvin vahvasti nähtiin näissä selvityksissä tällainen elinvoimaisuus niin olette varmaan samassa työssä arvioineet tätä keskustan mallia myös sitten jälkikäteenkin millä tavalla se tähän elinvoimaisuu teen vastaa

minulla olisi kaksi kysymystä ministerille

kun tuolta kentältä selkeästi kuuluu että tämä ministerin aikaisemmin ehdottama prosessi jossa hallinnollisesti yhdistettäisiin ei kelvannut ja nyt sitten siellä todellisuudessa ylityöt paukkuvat niin että ei kohta pystytä huolehtimaan palvelutasosta koska rajat tulevat vastaan niin olisin kysynyt

toinen kysymys on sitten tämä harmaan talouden erityinen määräraha joka on annettu

jos te saisitte muuttaa tätä budjettia niin näettekö että tämä harmaan talouden raha olisi järkevämmin kokonaispotin sisällä mietittynä työnjaon ja muun osalta kun nyt se erillisesti on kohdennettu harmaaseen talouteen ja monien rikosten selvittämisajat ovat venyneet ja venyneet ja rikosten selvittämiseen ei aika tunnu riittävän

ministeri arhinmäki tein teille viime heinäkuussa kirjallisen kysymyksen koskien kotkaniemen kohtaloa ja silloin te vastasitte että prosessi on kesken ja totesitte lopussa että opetus ja kulttuuriministeriö pitää tärkeänä että mikäli valtio luopuu kotkaniemen ylläpitämisestä sen säilyminen ja toiminta museona kyetään turvaamaan

voisiko kotkaniemi nyt olla tässä loppumetreillä sellainen hyvä hanke jonka veisitte loppuun asti ettei meidän kansallinen itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajan kotimuseo häviäisi vapaille markkinoille ja että sen tulevaisuus kotkaniemi säätiön alla olisi turvattu

arvoisa puhemies

tämä talousarviokirja kertoo kyllä hyvin selkeästi kuinka vakavassa tilanteessa suomi on ja myös hallitus sen on hyvin siinä todennut

olemme vaikeassa tilanteessa jossa tulee ehdottomasti päätöksiä tehdä vaikka ne eivät aina miellyttäisikään kaikkia

budjetissa velkaantuminen vähenee

menoja on onnistuttu karsimaan rakenneuudistuksia pusketaan eteenpäin joitakin reippaasti ja joitakin vähän vähemmän reippaasti mutta kaiken kaikkiaan koko ajan taustalla kaikilla on huoli suomalaisesta hyvinvoinnista

ja ilman määrätietoisia toimia edessä on holtiton velkaantuminen ellei tätä vastuullisesti rakennettua rakennemuutosta ja sopeutusta tehdä

nyt pitkälti tukia kierrätetään keskituloisilta keskituloisille ja se ylläpitää byrokratiaa

hyvinvointivaltiomme on hyväksytty vain niin kauan kuin jokainen tavallinen suomalainen palkansaaja ja erityisesti pk yrittäjä sitä tukee

ostovoimasta on pidettävä kiinni niin kuin nyt tässä budjetissa osaltaan tehdään ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistus kolmeen alimpaan tuloluokkaan

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa on kuitenkin parasta että verotuksen painopistettä siirretään edelleen työn ja yrittämisen verotuksesta kulutuksen sekä ympäristölle ja terveydelle haitallisten asioiden verotukseen

näihin meillä jokaisella on mahdollisuus itse vaikuttaa kuinka paljon ostamme alkoholia kuinka paljon ostamme karkkia kuinka paljon käytämme matkoihin omaa autoa vai kimppakyytejä kuinka käytämme julkista liikennettä

leikkaukset ja veronkorotukset eivät todellakaan ole miellyttäviä mutta ne on tässä budjetissa koetettu tehdä reilusti niin että ne koskettavat kaikkia ihmisiä mutta kukaan ei kärsi kohtuuttomasti

pääministerimme totesi tänään että aina kun saamme eteemme ongelman me ratkomme asiaa tekemällä uuden lain ja kiistelemällä sen lisärahoituksesta

olisiko nyt todellakin aika ryhdistäytyä niin tässä talossa kuin ministeriöissä jotta sääntelyn purkuun ja kuntien tehtävien vähentämiseen saataisiin vauhtia emmekä olisi aina laatimassa sitä uutta lakia ja huutamassa lisää rahaa

on kaivettava resurssiviisautta on kaivettava tehokkuutta on selkeytettävä kuntien ja valtion työnjakoa purettava päällekkäisyyksiä

monessa kohtaa siinä kaivataan vahvasti poliitikkojen vahvaa tahtoa koska tuntuu että itse virkamiestasolla näiden päätösten esittely on todella vaikeaa

sanotaan että budjetti ei saa aikaan talouskasvua ja valtion olisi pitänyt tukea sitä tätä ja tuota mutta totta on että kestäviä työpaikkoja luodaan ainoastaan yrityksissä

emme voi mennä kaikki valtiolle töihin vaan taloutemme pitää oikeasti olla avoimessa maailmantaloudessa kilpailukykyinen

tänään tuossa iltapäivällä oli itä suomen ja pohjois suomen maakuntien neuvottelukunnan kokous johon myös meitä eteläkarjalaisia edustajia osallistui ja siellä puhuttiin myös tästä viisumivapauden tulevaisuudesta

iso huoli varsinkin pohjois ja itä suomessa on se että matkailulle joka on kasvava ala suomessa on tullut uhkakuvia tietenkin sen edestä että kuinka meillä liikkuvuus toimii ja kuinka meidän yhteytemme toimivat varsinkin pohjoiseen

neuvottelukunta tulee esittämään oman ehdotuksensa siitä millä tavalla voitaisiin mennä tässä kokeilun kautta eteenpäin

olisi hyvä jos koko pohjois suomi lappi olisi tällainen kokeilualue jossa voitaisiin lähteä kokeilemaan viisumivapautta kun varsinkin venäjän ja norjan välillä tällainen viisumivapaus on jo olemassa ja sinällään viisumin olemassaolo synnyttää liikkuvuusesteitä

toivon että suomi suhtautuu näihin ehdotuksiin vakavasti ja voisimme tällaisessa kokeiluyhteiskunnassa viedä asioita eteenpäin kokeilun kautta ja saada sitten kokemuksia siitä kuinka homma toimii jotta tulevaisuudessa pääsemme euroopan unionin ja venäjänkin välillä eteenpäin

arvoisa puhemies

minulle sydämenasia on vahvasti lähi ja luomuruoka suomalainen ruoka

sen puoleen on äärimmäisen hyvä että kun hallitusohjelmaa tehtiin niin lähi ja luomuruuan osuuden kääntäminen merkittävään nousuun nostettiin suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi

ohjelmamerkintään pohjaten hallitus on siis sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman jossa luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi

suomella on loistavat edellytykset kehittää maataloustuotantoaan puhtaampaan muotoon ja tavoitella sellaisia puhtaan ruuan tuotantotapoja jotka menestyvät maailmantaloudenkin ailahteluista huolimatta

omavaraisuudella ja paikallistalouden vahvistamisella on tässä iso merkitys ja samalla se tukee maamme huoltovarmuutta

on tärkeää että suomalainen luomutuotannon tieteellinen tutkimus ja luomukulutus ovat laadukasta jotta voimme nostaa suomalaisen luomuosaamisen ympäristöosaamisen huipputasolle ja tätä työtähän tekee maa ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja helsingin yliopiston muodostama tutkijaverkosto jota koordinoidaan mikkelistä